arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

elämänkatsomustiedon opiskelu on mahdollista ainoastaan uskontokuntiin kuulumattomille oppilaille sekä vähemmistöuskontoihin kuuluville mikäli heidän oman uskontonsa opetusta ei ole järjestetty

mikäli kunnan alueella on kolme samaan uskontokuntaan kuuluvaa oppilasta on kunnan järjestettävä heille heidän oman uskontonsa mukaista opetusta jos oppilaiden vanhemmat tai huoltajat sitä vaativat ja kyseiselle opetukselle on laadittu opetushallituksen hyväksymät opetuksen perusteet

arvoisa puhemies

uskontojen merkitys yhteiskunnan ja kulttuurin ymmärtämiselle onkin keskeinen tämän päivän maailmassa jossa globalisaatio sekä kansainvälinen liikkuvuus ja vuorovaikutus koko ajan lisääntyvät

laadukas koulutus alkaen jo varhaiskasvatuksesta ja perusasteelta aina toisen asteen koulutukseen ja korkeakouluun saakka aikuiskoulutusta unohtamatta luo sen osaamisperustan josta suomi ponnistaa eteenpäin

puheaika ei anna nyt mahdollisuutta varhaiskasvatuksen tai perusopetuksen säästöjen arvioimiseen mutta yhdyn näiden suhteen oman ryhmän ja sosialidemokraattien ryhmäpuheenvuoroon

euroopan näkyvästi monikulttuurisissa valtioissa on havahduttu siihen tosiasiaan että monikulttuurisuuden hallinta edellyttää aktiivisia toimenpiteitä valtiovallalta

arvoisa puhemies

näillä leikkauksilla vaarannetaan korkeakoulujen mahdollisuudet tarjota laadukasta koulutusta lasketaan osaamistasoa ja ennen kaikkea kavennetaan resursseja elintärkeältä perustutkimukselta joiden pohjalta kehitetään tulevaisuuden innovaatioita

arvoisa puhemies

minusta tässä on kyse aivan tämmöisestä kansalaisoikeudesta

ei ole montaa palvelua täällä yhteiskunnassa joita ei enää voisi hoitaa näiden pankkitunnusten kautta oli sitten kysymys työvoimatoimistossa asioimisesta tai esimerkiksi työttömäksi työnhakijaksi kirjautumisesta tai oppilaitokseen hausta nuorien ihmisten osalta joilla ehkä on vaikka pikavippien takia maksuhäiriöongelmia

on tärkeää että koulu tarjoaa oppilaille mahdollisuuden ymmärtää niin omaa kuin muitakin uskontoja ja elämänkatsomuksia suhteessa toisiinsa sekä laajemmin suhteessa kulttuuriin ja yhteiskuntaan

selvää on myös että oman uskon syvällinen ymmärtäminen edellyttää mahdollisuutta tarkastella sitä suhteessa erilaisiin läheisiin ja kaukaisempiinkin maailmankatsomuksiin

nämä leikkaukset vaarantavat suomen tulevaisuuden ja kasvun edellytykset koska suomi pärjää todellakin vain sillä korkealla osaamisella edelläkävijäosaamisella

milloin ikäihmisten on tuskallisen vaikeaa asioida pankeissa ja maksaa laskujaan ja se on kallista ja vaatii ikäihmisiltä atk yhteyksiä sitten taas toisinaan tuntuu että näitä tunnuksia on näköjään vaikea saada

nykyistä järjestelmäämme ei edellä mainitussa valossa voidakaan enää pitää tarkoituksenmukaisena

näin pyritään saamaan aikaan koulutusjärjestelmän tehostuminen työmarkkinoille siirtymisen nopetuminen työllisyysasteen kohoaminen ja koulutuksen saatavuuden ja tasa arvoisuuden parantaminen

siksi peruskouluissa tulisikin siirtyä kaikille uskontokunnasta riippumatta yhteiseen uskontotiedon ja etiikan oppiaineen opetukseen uskonto ja katsomustiedon oppiaineeseen jossa käsitellään laajasti eri maailmankatsomuksia ja uskontoja sekä opiskelijoiden omasta elämästä nousevia uskontoon suvaitsevaisuuteen ja ymmärrykseen kytkeytyviä sisältöjä

vain riittävän pienillä ryhmillä pystyttäisiin takaamaan laadukas varhaiskasvatus sillä suuremmassa ryhmässä aikuisilla on vähemmän yksilökohtaista aikaa kasvatukseen opetukseen ja hoitoon

toivon tosiaankin hyvää käsittelyä päälle ja menestys talot

keskustelu on päättynyt ja asia lähetetään talousvaliokuntaan

suuret ryhmät ovat riski myös erityislapsille ja heikentävät myös heidän tulevaa koulussa selviytymistään

eduskunnan seuraava täysistun perjantaina kahdeskymmeneskuudes neljättä kaksituhattakolmetoista kello kolmetoista tämä täysistunto päätti menestystä aloitteelle

esitysten mukaan yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tutkintoon johtavaan koulutukseen haettaisiin jatkossa korkeakoulujen yhteisessä valtakunnallisessa yhteishaussa ja ammattikorkeakoulujen neljä sähköistä hakujärjestelmää ja yliopistojen yksi sähköinen hakujärjestelmä yhdistettäisiin yhdeksi korkeakoulujen hakujärjestelmäksi

tähän uskonto ja katsomustiedon oppiaineeseen kuuluisivat arvokasvatuksen ja etiikan osa alueiden lisäksi eri uskonnot ja maailmankatsomukset painopisteenä oma valtauskontomme evankelisluterilainen kristinusko

henkilöstömitoitus ja kelpoisuusehdot ovat siinä erittäin väljät mikä voi johtaa suuriin lapsiryhmiin lasten päivän pilkkomiseen useaan eri ryhmään ja jopa kouluttamattomaan henkilöstöön

tämä johtaa koulutuksellisen tasa arvon rom

uudistus on erittäin perusteltu sillä nykyisin pelkästään tutkintoon johtavaan korkeakoulutukseen hakeutumiseen on viisi erillistä valtakunnallista väylää sekä erityisesti yliopistojen maisteritason opintojen osalta on lukuisia korkeakoulu tiedekunta ja jopa hakukohdekohtaisia hakuväyliä

romuttumiseen

näin korkeakouluopintoihin hakeutuminen ja sijoittuminen sujuvoituu ja nopeutuu kun tiedot koulutustarjonnasta ovat kattavasti saatavilla selkeänä kokonaisuutena sekä hakijan että opinto ohjauksen tarpeisiin

tässä oppiaineessa olisi uskontokunnista riippumatta sama kohtelu kaikilla opiskelijoilla mikä edistäisi opetuksen tasa arvoa ja yhdenvertaisuutta

toistuva opintoihin hakeutuminen voi jopa vähentyä kun subjektiivisesti parhaan vaihtoehdon löytymiselle on paremmat edellytykset kuin monien erillisten hakuväylien tapauksessa

nykytilanteessa myös paineet opetettavien uskontojen määrän lisäämiseen kasvavat jatkuvasti esimerkkeinä bahai mandealaisuus ja buddhalaisuus

arvoisa puhemies

yliopistolakiin ja ammattikorkeakoululakiin ehdotetaan lisättäväksi myös säännös jonka mukaan osa haettavista paikoista voitaisiin varata niille jotka eivät ole aikaisemmin suorittaneet suomalaista korkeakoulututkintoa tai vastaanottaneet opiskelupaikkaa

tamili hindulaiset ovat juuri ilmaisseet halunsa omaan uskonnonopetukseen sillä vantaan kaupungin tarjoama krishna opetus ei vastaa heidän tarpeitaan

se myös aiheuttaa huoltajien keskuudessa voimakkaita tunteita jotka toisinaan näkyvät opettajan työrauhan häirintänä tai mahdollisesti jopa hyökkäyksenä koko järjestelmää vastaan

perustuslakivaliokunta totesi lausunnossaan että korkeakoulututkinnon suorittaneiden tai opiskelupaikan vastaanottaneiden asema ei saa muodostua kohtuuttomasti heikommaksi kuin näiden ensimmäistä opiskelupaikkaa hakevien

näin ollen nykyinen yleis islamin opetus ei sovi kaikille lasten erilaisen uskonnollisen taustan vuoksi

elikkä opiskelualan vaihtamisen tulee jatkossakin olla mahdollista

kaikille yhteinen uskomus ja katsomustiedon opetus voidaan järjestää opiskelijan omassa koulussa kullekin vuosiluokalle erikseen tarkoituksenmukaisissa ryhmissä mikä tuo selkeän parannuksen nykytilaan

no uudistuksesta tiedottaminen onkin nyt erityisen tärkeää tämä saattaa vaikuttaa vähän sekavalta sen takia että näillä nuorilla jotka miettivät opiskelumahdollisuuksiaan olisi todellakin ajoissa riittävästi tietoa siitä miten tämä uudistus tulee heidän tuleviin valintoihinsa vaikuttamaan

arvoisa puhemies

selkeätä tietoa tulee antaa muun muassa niiden osalta jotka ilmoittautuvat poissaolevaksi mikä heidän asemansa sitten tulevissa hauissa on tai sitten toisaalta siitä että jos vastaan otat opiskelupaikan mutta ilmoittaudut poissaolevaksi niin silloin ei ole myöskään niiden uusien hakijoitten joukossa

toistaiseksi turvakotipalveluiden järjestämisvastuusta ovat puuttuneet säädökset ja kunnat ovat tarjonneet turvakotipalveluja yleisen sosiaalipalveluja koskevan järjestämisvastuun nojalla

nykyinen uskonnonopetuksen toteutustapa ei tue dialogia eri uskontojen parissa elävien lasten välillä vaikka uskontoihin liittyvät kysymykset tulevat koko ajan tärkeämmiksi yhteiskunnan monikulttuuristuessa etenkin pääkaupunkiseudulla ja suurissa kaupungeissa

arvoisa puhemies

hallitusohjelman mukaan korkeakouluopintoihin pääsyä sujuvoitetaan ja opiskelijavalinnan päävalinnat varataan hakijoille joilla ei ole tätä aiempaa tutkintoa mutta tämä hallitusohjelman kirjaus on kuitenkin tarkoitus toteuttaa vaiheittain

nykyinen yksittäiseen asiakkuuteen perustuva maksusitoumuskäytäntö onkin luonut jatkuvan epävarmuuden myös turvakotien ylläpitoon ja taloudenhoitoon ja niin ei tietenkään saisi olla

elikkä tämä josta juuri kerroin on tämä ensimmäinen vaihe jolloin tosiaan näitä kiintiöitä voidaan varata ja toisessa vaiheessa sitten kehitetään joustavia siirtymäjärjestelyjä korkeakoulujen sisällä ja korkeakoulujen välillä niille opiskelijoille jotka haluavat sitten siirtyä jatkamaan opintojansa toisella alalla tai jo tutkinnon suoritettuaan haluavat hakeutua uudelleen

nykytilanteessa luokan oppilaat hajoavat erilleen kun käsitellään tärkeitä maailmankatsomuksellisia kasvatuksellisia moraalisia ja eettisiä kysymyksiä vaikka niiden pohtiminen olisi hyvä tehdä koko luokan ja kaikkien eri uskontokuntiin kuuluvien oppilaiden kanssa yhdessä kaikille yhteisen oppiaineen tunnilla

sosiaalihuoltolain mukaan lähisuhde ja perheväkivalta on yksi tekijä joka kunnan pitää ottaa huomioon ennalta ehkäisevässä työssä ja sen pitää myös auttaa väkivallan kohteeksi joutunutta

tosiaan opiskelijoiden tasapuolisen kohtelun edellytyksenä on muun muassa se että tämä siirto opiskelijan käsite ja menettelytavat selkeytetään ja nämä asiat ovat niitä jotka ovat parhaillaan työn alla ja mietinnässä

turvakoteja koskevan lakiehdotuksen mukaan akuutin kriisiavun antaminen otetaan valtion kustantamaksi toiminnaksi jonka kunta voi järjestää itse tai se voi ohjata asiakkaan muuhun turvakotiin

myös kulosaaren yhteiskoulussa toteutettu uudistus missä yläkoulussa opetetaan eri uskontoja ja elämänkatsomustietoa samassa opetusryhmässä on saanut paljon positiivista palautetta oppilailta ja heidän vanhemmiltaan

tämä korkeakoulujen uuden yhteishaun mahdollistava tietojärjestelmäkokonaisuus on tarkoitus ottaa ensin käyttöön toisen asteen yhteishaussa

esityksen perusteluissa kuvattu pyrkimys sijoittaa etäyksikkö jonkun muun palvelun yhteyteen siten että käytettävissä on kriisityöhön erikoistunutta henkilökuntaa onkin tarkoituksenmukainen

voimassa olevan ammattikorkeakoululain mukaan ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan muun muassa ottaa opiskelijaksi sellainen henkilö joka on suorittanut lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon

hallituksen esityksessä on niin että pelkkä lukion oppimäärä ei enää tätä kelpoisuutta antaisi mutta tosiaan meidän valiokuntakuulemisissamme on pelätty että tämä ehdotettu muutos jossa pelkkä lukion oppimäärä ei enää välttämättä tuottaisi sitä kelpoisuutta niin on pelätty että se syrjäyttää lukuisia nuoria

muun muassa maahanmuuttajataustaisia on pelätty syrjäytyvän ja hyvin paljon huolestuneita yhteydenottoja on tästä asiasta tullut meidän valiokunnan jäsenten sähköposteihinkin

määrärahan lisäys on välttämätöntä saada myös valtiontalouden kehyksiin jotta sopimuksen solmivat palveluntuottajat voisivat kehittää toimintaansa pitkäjänteisesti

valiokunnassa meidän mielestämme tosiaan pelkkää lukion oppimäärää ei ole tarkoituksenmukaista jättää ammattikorkeakouluharkintaan vaan sen takia valiokunta ehdottaa että tämä säännös jätetään nykyiseen muotoonsa ja tämä tarkoittaa siis sitä että edelleenkin myös pelkkä lukion oppimäärä riittää ammattikorkeakouluopintoihin hakemiseksi

valiokuntakin huomauttaa mietinnössään että vaikka maksettavat korvaukset sidotaan vuotuiseen valtion talousarviossa olevaan euromäärään määrärahan pienentäminen niin että toiminta ei voisi vastata kriisiavun tarpeeseen tai korvaus ei vastaisi kustannuksia olisi vastoin jopa lain tarkoitusta

voisi sanoa että tämä muutos uskonnonopetuksen uudistamiseksi on jopa välttämätön sillä voisin väittää että kunnat eivät pysty järjestämään esimerkiksi islamin opetusta pakolaislapsille vaikkapa harjavallassa jossa on iso pakolaiskeskus

niin kuin tuossa puheessani kerroin niin vantaalla tosiaankin tamili hindut harkitsevat parhaillaan uskonnonopetuksen aloittamista ja heilläkin on tosiaan siihen oikeus mikäli kunnasta löytyy kolmekin lasta jolle huoltajat haluavat tätä opetusta järjestää

kirkon arjesta nousee myös toivomus että maassamme johdonmukaisesti rakennettaisiin tietoisuutta monikulttuurisesta ja uskoisesta suomesta jossa kaikki uskonnnot nauttivat yhtäläistä vapautta ja osallistuvat monissa rooleissaan yhteiskunnan kehittämiseen

jos suomessa halutaan edistää tätä piispankin toivomaa kaikenlaisten ihmisten yhteenkuuluvuuden tunnetta peruskoulussa tulisi tosiaankin siirtyä kaikkien oppilaiden yhteiseen uskonto ja katsomustiedon opetukseen

vähemmistöuskontojen ja elämänkatsomustiedon oppitunnit ovat usein hankaliin aikoihin ja oppilaalla on hyppytunteja ja siirtymisiä toiseen kouluun

arvoisa puhemies

näitä asioita ei käsitellä niin että kaikki luokan oppilaat olisivat yhdessä pohtimassa yhteisiä käyttäytymissääntöjä ja toisten kunnioittamista vaan oppilaat on jaettu ryhmiin kotitaustan perusteella